eli tämä vaatii selkeästi jatkotyötä ja juuri sen takia koska tässä on monia avoimia kysymyksiä jotka eivät ole kovin yksiselitteisiä valiokunta on edellyttänyt seurantaa tarkennuksia ja kuten tuossa omassa esittelypuheenvuorossani totesin sekä oikeusministeriö että työ ja elinkeinoministeriö tekevät jatkoselvitystyötä

arvoisa puhemies

jokainen porras on erittäin huolella harkittu

vaikka se voi kuulostaa hieman ikävältä että joudumme käsittelemään budjettilakeja tietyn aikajänteen sisällä myös lakivaliokunta itse sai varsin myöhään lausuntovaliokuntien lausunnot mikä johtuu tietysti jokaisen vaikeasta työtilanteesta eli siitä en tietenkään ketään moiti ja joudumme jokainen tekemään aika nopealla aikajänteellä nämä omat lausuntomme ja mietintömme

eli joka portaalla sekä keskusrikospoliisissa että myös tietysti poliisilaitoksissa ihan selkeästi tätä asiaa painotetaan ja siihen pyritään mahdollisimman hyvin resursseja ohjaamaan

kaiken olemme kertoneet valiokunnalle siksi että valiokunnalla olisi mahdollisimman hyvä objektiivinen käsitys asiasta ja valiokunta yhtyi suurelta osiltaan niihin esityksiin mitä sisäasiainministeriö toi esille

tarvitaan tietysti myös pitkäjänteisyyttä kun puhumme talousrikostutkinnasta erityisesti silloin kun otamme huomioon sen tämänpäiväisen monimutkaisuuden

koko hätäkeskusuudistuksen tarkoitus on parantaa koko auttamisen ketjua

sehän antaa nimenomaan uusia työkaluja

kansainvälinen rikollisuus on tänä päivänä hyvin voimakkaasti mukana talousrikollisuudessa ja siinä on entistä enemmän hyvin suuria verkostoja ja tämä tietysti aiheuttaa sen että tutkiminen on monimutkaista

jos sen sijaan olisimme jättäneet aika monenkin kysymyksen edelleen avoimeksi jatkotyöstäneet selvittäneet itse valiokunnassa asioita emme olisi pystyneet saattamaan tätä lakia voimaan

eli kyse ei ole pelkästään hätäpuheluihin vastaamisesta vaan siitä että auttamisen ketju siitä hetkestä kun apua tarvitseva soittaa keskukseen on mahdollisimman nopea ja mahdollisimman tehokas

silloin myös tutkinta ajat selvästi pitenevät ja se vaatii tietenkin kansainvälistä hyvää yhteistyötä ja sitä kautta voidaan paljastaa suuria verkostoja

rajamäki tutustuisivat hieman paremmin tähän asiaan

myönnän tähän yhteyteen vielä lisää kyse mutta ei levola riikka kankaremi järvinen manninen

sen verran sanon itse siihen lainsäädännön laatuun että ihan riittävästi joudumme käymään keskustelua siitä onko lainsäädäntö sen tasoista että se täyttää oikeasti hyvän lainsäädännön perusteet

talousrikostutkijat eivät synny itsestään eli heitä koulutetaan ja se tietysti vaatii sitä että ihan pystymetsästä ei tällaiseen tärkeään ja vaativaan työhön tänä päivänä voi tulla

on äärimmäisen harvinaista että esimerkiksi pelkällä valiokuntatyöllä pystytään muokkaamaan kovin perustavaa laatua olevia kysymyksiä sellaisiksi että ne aidosti täyttävät myös nämä kriteerit

toki tämä olisi toivottavaa mutta varmasti kaikilla on sen verran kokemusta että tiedämme että se käytännössä on eduskunnassa varsin haasteellista

ehkä vielä muutama kysymys jotka tuossa nousivat mieleen

tietojärjestelmän osalta olemme täysin aikataulussa

sen takia on tietysti viisainta edetä riittävän kokoisin askelin ei niin suurin että pudotaan kuiluun joudutaan vaikeuksiin vaan katsotaan pala palalta että myös vapaaehtoistoimijat ovat itse siihen uuteen järjestelmään valmiita ja kouluttautuneita myös ikään kuin kouluttaneet sen oman porukkansa tunnistamaan ja tekemään selkeän arvioinnin siitä milloin rikosrekisteriote tulisi pyytää

meillä on hyvin monia haasteita poliisihallinnossa muitakin kuin talousrikostorjuntaan liittyviä ja se tietysti tarkoittaa sitä että pyritään löytämään mahdollisimman oikeudenmukainen resurssijakomalli ja kaiken kaikkiaan resurssijako jolla pystytään kaikista keskeisimmistä painopistealueista huolehtimaan mahdollisimman tehokkaasti

hyvin tarkkaan tulemme tietysti tilannetta seuraamaan ja pidämme kiinni niistä lupauksista mitä sekä minä että muut sisäasiainministeriön edustajat ovat kansanedustajille ja valiokunnille eri yhteyksissä todenneet ja myös luvanneet

edelleenkin painotan nimenomaan myös lainsäädännön tärkeyttä ja nyt voimassa olevan talousrikollisuuden torjuntaohjelman konkreettisuutta mikä tietysti on hyvin keskeistä tältä osin

vaikka se on vapaaehtoista kuitenkin laki antaa siihen selvät indikaatiot mitkä ovat ne kolme kriteeriä joiden perusteella otetta voi pyytää

itse jopa pidän sitä suosituksena ja toivon että vapaaehtoistoiminnan järjestätät lukevat sen jopa jossakin määrin velvoittavana eli lähtevät tavallaan sen mukaan sitten näitä rikosrekisteritaustoja ja otteita selvittelemään

arvoisa puhemies

siinä ei tule mitään ongelmia

ehkä tuossa vielä hetken aikaa kuuntelen puheenvuoroja ja katson löytyykö sellaisia kommentteja jotka sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat

tähän lainsäädäntöön liittyy myös velvoite siitä että vapaaehtoistoimijat selkeästi kehittävät niitä malleja joilla lasten koskemattomuutta voidaan turvata

lainsäädäntövastuu on täällä mutta vapaaehtoistoiminnassa myös toiminnan järjestäjillä on erittäin suuri vastuu tässä asiassa ja siksi toivon että he todellakin tarttuvat tähän hallituksen esitykseen ja tähän lainsäädäntöön jonka toivottavasti saamme riittävän ripeästi voimaan

korjattavaa jää mutta se ei ole mielestäni mikään ongelma koska olen täysin vakuuttunut siitä että ministeriöt yhdessä ovat valmistautuneet siihen että nopealla aikajänteellä näitä katsotaan

arvoisa puhemies

hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa hätäpuheluja ja hoitaa tiettyjä viranomaisten tukitoimintoja

hätäpuheluun vastataan pääsääntöisesti maan alla tietyssä paikassa

hätäkeskus hälyttää paikalle sen vasteen ne viranomaiset jotka tulevat aivan yhtä läheltä kuin ne tulevat tänäkin päivänä eli apu tulee mahdollisimman nopeasti

tärkeintähän on se että hätäkeskukset eivät pääse ruuhkautumaan puhelutulvan johdosta

uusi järjestelmä käytännössä myös vahvistaa sen että kun ruuhkatilanne uhkaa syntyä silloin puheluun vastataan edelleenkin mahdollisimman nopeasti ja muut keskukset voivat tukea toista kun toiminta on samassa verkossa

mielestäni kuitenkin on nyt syytä katsoa hätäkeskusuudistus yhdessä tämän kokonaisuuden kanssa koska meille on tärkeää löytää sen tyyppinen neuvontapalvelu josta nekin ihmiset saavat kuitenkin avun kysymyksiinsä jotka eivät välttämättä ole kiireisiä

olen lukuisia kertoja todennut mutta totean sen jälleen kerran eli poliisin johtokeskuksilla ja pelastuslaitosten valvomoilla ja johtokeskuksilla ei ole mitään tekemistä hätäkeskusuudistuksen kanssa

sen sijaan nämä valvomot vastaavat pelastuslaitosten omista johtamisjärjestelmistä ja tämä perustuu täysin pelastuslaitosten aivan omaan harkintaan

meillä on tällä hetkellä valmisteilla hätäkeskusasetus joka selkeyttää tukipalveluita määrittelee ne tarkemmin ja parantaa myös rajapintoja sitä mikä kullekin viranomaiselle kuuluu mutta mitään tehtävänsiirtoja ei ole tulossa

arvoisa herra puhemies

edustaja hongisto nosti esille aseluvat ja mielestäni kuitenkin rattijuopumus on aina merkki siitä että henkilön alkoholinkäyttö ei ole hänen hallinnassaan

jos ei pysty arvioimaan sitä meneekö juovuksissa ajamaan autoa saattaa olla aika suuri riski ettei pysty arvioimaan sitä mitä muuta tekee juovuspäissään

oikeastaan tässä muutama näkökulma konfiskaatioon ehkä vielä sen verran että itse näen kaikkein ongelmallisimpina konfiskaation osalta sellaiset tilanteet että kyseessä on perheen ainoa auto ja esimerkiksi puoliso tarvitsee työssäkäyntiä varten autoa

arvoisa puhemies

silloin tavallaan joutuu väärä taho kärsimään mutta on tietysti aivan selvää että kun takavarikkoon ja sitä kautta konfiskaatioon lähdetään niin silloin tietysti aina joku joutuu kärsimään

kaikkien hätäpuheluiden tuottaminen on erittäin tärkeää ja siitä johtuu että koko suomea katsotaan saman kaavan mukaisesti

onkin tärkeätä että kuitenkin lain sallima mahdollisuus käytetään mahdollisimman hyvin hyödyksi ja myös konfiskaatio on käytössä silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi

arvoisa puhemies

me ymmärrämme kaikki että rajavartijoita ei voi siirtää tampereen seudulle

niitä tarvitaan helsinki vantaalla

haluan muistuttaa eduskuntaa siitä että poliisihallitus jakaa resurssit henkilötyövuodet tasapuolisesti sekä valtakunnan yksiköiden että poliisilaitosten kesken

sisäasiainministeriön poliisiosasto tietenkin tulosohjaa poliisihallitusta eli jaamme ne rahat käytännössä mitkä eduskunta myöntää ja eduskunnan budjettivallan yli ei yksikään ministeri voi mennä eikä myöskään poliisihallitus

arvoisa herra puhemies

taitaa olla tällainen kiitosten päivä mutta haluan vielä kiittää niitä kahta isää jotka olivat alullepanijoina tässä kansalaisaloitteessa ja jotka kumpikin ovat menettäneet oman lapsensa rattijuopon yliajamana

samalla tekemällä tämän kansalaisaloitteen he ovat mahdollistaneet tämän keskustelun täällä salissa jonka toivon myös johtavan tuleviin toimenpiteisiin

ehkä välttämättä tällä hallituskaudella ei enää kovin paljon ehditä mutta tämä on toimeksianto jonka toivottavasti eduskunta antaa ja silloin sitä seurataan ja käsitellään aina hallituksen toimenpidekertomusten yhteydessä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan kuitenkin huomauttaa että tässä tilanteessa ei tehdä mitään laajempaa linjausta vaan kyse on aivan puhtaasti passilain muuttamisesta ja biometristen tunnisteiden saattamisesta passiin ja siihen liittyvän lainsäädännön kokonaisuudesta

meillähän on sosiaali ja terveysministeriön yhteinen selvityshanke koska käytännössä tilannehan tällä hetkellä on se että lähtökohtaisesti poliisi kuljettaa päihtyneet ja varsin usein heidät viedään putkaan

tilanne on muun muassa se että jos kyseessä on vaikkapa esimerkiksi hankeen sammunut nuori nainen tai nuori mies niin oikea paikka ei välttämättä ole poliisin säilytystilat eikä välttämättä edes poliisipartio ole oikea taho viemään

itse pidän aivan yhtä dramaattisena sitä että sormenjälkitietoja voisi vuotaa julkisuuteen riippumatta siitä minkä tyyppinen rekisteri on kyseessä

kasvi viittasi omassa puheessaan siihen että tälläkin hetkellä on monenlaisia erilaisia tallenteita joissa on ihmisten sormenjälkitietoja vaikkakin tarkkaan rajattuja

eli pyrimme katsomaan sellaisia malleja mahdollisten pilottihankkeiden kautta jotka johtavat siihen että resurssit ovat oikein ja järkevästi käytössä

on paljon sellaisia tilanteita joissa ihan ilmiselvästi humalainen kuuluu poliisin kuljetettavaksi

tiedän että tämä on haasteellista koska myös kuntien resurssit ovat rajalliset mutta kellekään ei mitään sysätä vaan yhteistuumin tätä hanketta tehdään ja selvitystyö on tällä hetkellä meneillään

sitten katsomme mitä voidaan tehdä ja mielestäni se on hallitusohjelmaneuvotteluiden asia koska silloin se tarkoittaa myös voimavarasiirtoja ja ne pitää tehdä pitkällä jänteellä siten että ne ovat järkevästi käytössä kaiken kaikkiaan

ensinnäkin jo nykyisellään käyttöoikeudet myönnetään esimiehen puoltamana käytännössä vain niille jotka työtehtävissään tietoja nimenomaisesti tarvitsevat eli tämä käyttäjäkuntakin on varsin tarkkaan rajattu

lähtökohtahan on se että hätäkeskusuudistuksen myötä jokainen hätäkeskuslaitoksen palveluksessa oleva henkilö voi työllistyä hätäkeskuslaitoksen palvelukseen

toisaalta tiedon käyttöön oikeutetut eivät pääse tiedon syöttämisen ja tallentamisen jälkeen käsittelemään tietoja ja tämä tiedon vertaaminen tapahtuu järjestelmän toimesta automaattisesti

eli lähtökohta on se mikä on henkilön oma tarve ja tilanne ja pyritään hakemaan organisaatioista sellaisia vaihtoehtoja jotka myös tyydyttävät tämän henkilön omaa elämäntilannetta

käsitykseni mukaan kansalaisten mielipide on sen suuntainen että erittäin herkästi halutaan ilmiantaa rattijuoppo